liikenneministerikin oli kyllä paikalla ja myöskin valtiovarainministeriöstä virkamies joka on ollut vastuussa tämän verokohtelun toteuttamisesta energiaverotuksen

jos meidän kaikkein korkeinta ja parasta maailmanmitassa myös erittäin arvostettua sairaanhoitoamme uhkaa tällainen sisältä käyvä mullistus joka pohjautuu hyvin paljon liiketaloudelliseen ehkä yksityisestä liiketoiminta ajattelusta lähtevään hallinnointimalliin jossa sairaala rinnastetaan jonkunlaiseksi teollisuuslaitokseksi niin tämän tuloksena voi olla nykyjärjestelmän romahtaminen

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

kun tutustuu liikennevaliokunnan mietintöihin näissä kolmessa asiassa niin huomaa että siellä on vastalause jossa oppositio on ollut yhtenäisesti mukana

jonkinlainen yksityinen palvelutuotanto joka pyrkii sitten esimerkiksi sydänoperaatioiden osalta kompensoimaan julkisen erikoissairaanhoidon heikkouden tilan joka tämän mullistuksen tuloksena pahimmillaan tulisi

näin ollen on selvää että tässä on syytä luottaa niihin vastalauseisiin ja asia tulee sitten äänestykseen

valiokunnan käsityksen mukaan valtioneuvoston olisi syytä selvittää mitkä ovat ne oikeudelliset periaatteet joiden pohjalta valituslupajärjestelmää vastaisuudessa tulee kehittää

siis perustuslakivaliokunta on nähnyt tässä tietynlaisen ongelman

rönnin näkökulma on perusteltu

se toteaa myöskin että asemakaava on aina merkityksellinen kysymys

puhemies

tämä yksityiskohtainen keskustelu mikä on yleiskaavavaihe ja miten paljon siinä vaiheessa pystytään paneutumaan asemakaavavaiheen detaljeihin on tietysti asia ihan erikseen

arvoisa puhemies

voin todeta että tällä hetkellä täällä eduskuntapermannolla on ainoastaan varmasti vastaan äänestäneitä

kaiken kaikkiaan myös ympäristövaliokunta on ottanut huomioon nämä asiat omassa lausunnossaan ja viittaa niihin vaikka ei olekaan kolme jos ne

en tiedä ed

sinänsä varsin tiivis hallituksen esitys joka lähtee siitä että lain avulla pyritään edistämään erityisryhmien asumista muualla kuin laitoksissa

laxellista ihan tarkkaan mutta edellisen vaalikauden opposition edustajia on nyt vain paikalla täällä permannon puolella ja näin ollen näin ehkä on

ja myönnän taavilavastus puheenvuorot edustajat eli outi mäkelän kaatajat ja mäkinen iski herkkien puhelist viisi ponnettanut sitä

mutta joka tapauksessa tämä on ihan vakava asia menetetyt verotulot ja se tosiasia että kysymyksessä oli kaikkein rikkaimpien ihmisten maksama vero

arvoisa puhemies

mutta ympäristöpuolelta on todettava se heikkous että ympäristöpääluokan kehitys vuodesta vuoteen on ollut laskeva

kankaanniemi sanoi että meillä on myös suurempia kuntia joihinka tuodaan tämä sosiaali ja terveyspiirikäsitys esimerkiksi etelä karjalassa missä sitten tämä koko sosiaalitoimi ja terveydenhoito siirretään sinne piirin tasolle jolloinka kunnista lautakunnat lakkaavat

niihin enempää puuttumatta viittaan vain siihen että esimerkiksi suomen rikkaimpiin suurituloisimpiin kuuluviin ihmisiin liittyen saimme viestejä eduskuntaan että mielellämme maksamme varallisuusveroja

tämä kehys on ollut laskeva ja myöskin meillä on ympäristökysymysten kohdalla koko liuta asioita joihin emme voi olla tyytyväisiä

siinä menee siis päivähoidosta lähtien vanhustenhoivaan saakka plus terveydenhoito erikoissairaanhoito ja näin ollen se on ulkoistettu kunnan päätöksenteosta pois ja se on myös tällainen demokratiaongelma

emme voi olla tyytyväisiä siihen hallituksen politiikkaan jota muutamat ministerit käytännössä edustavat ja joka koskee pallas ylläksen kansallispuistoa ja sinne ajateltua ylimitoitettua hotellirakentamista

tämän käsittely varmasti koko eduskunnassa on ollut kohtuullisen nopeata ja supistunut ehkä siihen nähden miten suuresta ja laajasta asiasta on kyse

zyskowicz täällä aikaisemmassa puheenvuorossaan todella totesi niin että hallitus löytää kompromissin ammattiliikkeen kanssa tämän eläkeiän nostamisen suhteen

pulliaista paikalla niin hänen puolestaan hiukan totean sen asian että kunnille pitäisi saada rahaa enemmän myös valtion pitäisi saada enemmän rahaa

ja yksityisen yrittäjän yksipuolista nimenomaan yhden yrittäjän yksipuolista tukemista luonnon kustannuksella

me tänään keskustelimme eduskunnan kyselytunnilla saimaannorpan tilasta ja tulevaisuudesta ja saatoimme todeta että virkistyskalastus itsekäs virkistyskalastus joka lähtee hyvin ideologisesta lähtökohdasta tässä tapauksessa eli oikeuksien säilyttämisestä pitää kuhaverkkoja silloin saimaassa kun nuoret norpat ovat liikkeellä oli tänään esillä

tästä huolimatta mutta minkä vuoksi sitten tämä veronkeruu lopetettiin

emme voi olla tyytyväisiä iijoen kollaja hankkeeseen jossa yvataan koskiensuojelulain piirissä olevaa koskiosuutta

itse epäilen sitä

se on ehdoton virhe ja luulen että se myös näkyy vaalituloksessa

ja tämä kuuluisa harmaa taloushan joka laajenee jonka ongelmiin ei päästä sisälle olisi sellainen rahasampo ja lähde mistä pitäisi saada tilkettä valtakunnan budjettiin ja myös sitä kautta kuntien budjettiin

tässä mielessä turve energiapohjana esimerkiksi energiantuotannossa ei ole mahdollinen ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta

mielestäni hän on osunut sinänsä ihan oikeaan ja aika selkeällä tavalla hiukan paradoksaalisesti samaa hiukan mitä ed

on myös mielenkiintoista nähdä millä tavalla talousvaliokunnan mietintö ja ympäristövaliokunnan lausunto poikkeavat toisistaan

emme voi olla tyytyväisiä metso ohjelman amputointiin niin että sen toimivuus luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta ei ole sitä mitä olemme odottaneet

nimittäin kysymyshän on siitä että me kaikki ymmärrämme että eläköitymisikää pitää nostaa siis sitä ikää jolloinka ihmiset hakeutuvat joutuvat eläkkeelle

tässähän on sanottava niin että tällä hetkellä juuri on alkamassa a talk ohjelma jossa on meidän maa ja metsätalousministerimme mukana ja jossa käsitellään tätä asiaa saimaannorpan suojelua ja sen ristiriitaa vapaa ajan kalastuksen kanssa

emme voi myöskään olla tyytyväisiä siihen että itämeren öljytorjunta on edelleenkin vajavaista ja rehevöityminen jatkuu

mutta asia johonka haluaisin kiinnittää huomiota tässäkin kohdin on se miten paljon kehitysvammaisille ihmisille jää sitten heidän kansaneläkkeestään omaan käyttöön

tämä on luonnollinen asia ja yhdessä tähän pitää pyrkiä mutta miten siihen päästään

tässä puhutaan virkistyskalastajien edustajien lähettämisestä näihin kokouksiin

eduskunnassahan nostettiin tätä rajaa vastikään hiukan mutta se on edelleenkin todella vähän tämä osuus mikä kehitysvammaisille tai kelle tahansa joka on laitoshoidossa pysyvästi jää omaan käyttöön

pitkällä tähtäimellä ollaan ehkä luomassa ainakin tahtotila on sen suuntainen luonnonvarainministeriö tällainen tem tyyppinen yksikkö jossa ympäristöministeriö olisi vain alisteisena osastona sen sisällä vähän venäjän malliin

siihen päästään sillä tavalla että tuetaan ihmisten terveyttä heidän työssään jaksamista ja työolosuhteita muutetaan sellaisiksi että ihmiset pystyvät tähän ja haluavat tehdä työtä

on tietysti ihan perusteltu tämä opposition tekemä ehdotus kolmesta edustajasta mutta samalla on todettava että kalastuskuntien kohdalla esimerkiksi nyt saimaalla on edustajia vaikea saada kasaan koska ei löydy ihmisiä jotka sitten kuuluu

näihin emme arvoisa puhemies voi olla tyytyväisiä

tämän ongelman poistaminen vaatii oman lainsäädäntönsä ja siitä toivon mukaan hallitus pystyy tuomaan tämä tai seuraava mahdollisimman nopeasti esityksiä

kalastaja tähän talous ja kuuluisivat kalastuskuntien jäsenyyteen ja jotka voisivat esimerkiksi tähän rauhoitusasiaan ottaa kantaa

arvoisa puhemies

ei tällaisella keppipolitiikalla tässä asiassa päästä eteenpäin mutta päästään eteenpäin niin että luodaan mahdollisuudet ja edellytykset tehdä pitempää työhistoriaa ja myöskin luomalla sitä työtä ja mahdollistamalla sitä työtä

yksi on merentutkimuslaitos ja nimenomaan merentutkimuslaitoksen tukeminen tulevaisuudessa on erittäin tärkeätä

pentti oinonen puhui koko ajan vihreistä tarkoittaa varmaan vihreiden eduskuntaryhmää mutta muutama ikään kuin huomio selvennyksen vuoksi

näin se vain se kalastus vapaa ajan kalastuskin sitten törmää esimerkiksi erilaisten ministerien verkostojen kautta tällaiseen asiaan kuin ainutlaatuisen lajin suojeluongelmiin ja varmasti tämä keskustelu jatkuu myös tuolta kannalta

siis edelleenkin tarkoitan tällä sitä että ympäristövaliokunnan ja myös eduskunnan tämän budjettikäsittelyn aikana pitäisi ottaa selkeä kanta merentutkimuslaitoksen tulevaisuuden takaamiseksi

valiokuntakuulemisessa kävi lukuisia kertoja selväksi se että hotelli voidaan rakentaa useampikin hotelli mutta kansallispuiston rajauksen ulkopuolelle

myöskin paikallisten yrittäjien puolelta tuli käsitys että pienyrittäjien näkökulmasta tämä hotellirakentaminen ei välttämättä lainkaan ole hyvä asia

tällöin tämä merikeskus malli ja myöskin ne konkreettiset esitykset mitä merentutkimuslaitoksen henkilökunta on tehnyt olisi meille hyvä viite siihen mitä meidän tulisi täällä ei kiitos oli esitelty ministeri linden

arvoisa puhemies

tämä aloite lähtee siitä että eun ja suomen jätepolitiikka ja jätelain ensisijaisuusjärjestys on se että ensisijaisesti pyritään edistämään jätteiden synnyn ehkäisyä ja vasta toissijaisesti uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä ja sitten jätteen polttoa sekä lopuksi sen viemistä niin sanotusti jätepenkkaan

laukkanen viittasi siihen että mielestäni tässä olisi mahdollisesti lex yliniemestä kysymys

siellä avataan kaivosalueita siellä rakennetaan pyritään uusiin ratayhteyksiin

viisi tehdä

olen toki sitä mieltä että yrittäjä matkailuyrittäjä saa toimia niin kuin haluaa ja hänellä on mahdollisuus ottaa yhteyksiä tuntemiinsa henkilöihin ajaa asiaa ja niin edelleen

tästä ei ole kysymys

haluaisin palata tähän mitä juuri todettiin

aivan oikein tässä ed

mutta sitten siinä vaiheessa tulee tietysti poliittisen päätöksenteon vastuullisuus että miten se hanke suhtautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön

arvoisa herra puhemies

siteeraan ympäristövaliokunnan mietintöä

tässä ehdotuksessa esitetään jäteveron laajentamista koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja ja myös polttoon vietävää jätettä ja esitetään jäteveron tason korottamista

kansaneläkelaitoshan tilasi sitten pääosan aikaisemmin heinolassa toteutetusta reumapotilaskuntoutuksesta punkaharjulta

valiokunta katsoo että valituslupajärjestelmällä ei välttämättä ole kokonaisuutena arvioiden merkittävää myönteistä vaikutusta kaavavalitusten käsittelyn kestoaikaan

punkaharjulla oleva kuntoutuslaitos taas on erikoistunut aivoatakkipotilaiden siis hemiplegia aivoverenkiertohäiriöpotilaiden halvauspotilaiden kuntoutukseen

haluaisin todeta että tässä nimenomaan on ollut sen tyyppinen lausuma jota on ollut valiokunnan enemmistö hyväksymässä

näin ollen viittaan tässä myös laajemmin tähän keskusteluun

södermanin toiveisiin voin yhtyä ja nimenomaan siihen että hallituksen olisi syytä vetää esityksensä takaisin ja valmistella se paremmin uudelleen

tämän jälkeen kun tämä tieto tuli punkaharjulle että siellä pitäisi reumaa alkaa kuntouttaa niin jo lähti pyyntö heinolaan että miten se tehdään

mutta me voisimme suhtautua tähän myös niinkin että jos me haluamme loppuun saakka asian selvittää niin me selvitämme sen ja sillä siisti

tämä on aika yksiselitteinen kanta

ministeri vapaavuorta voi kiittää siitä että myös ihan hyödyllisiä lakeja on hallituksen esityksinä tullut samoin kuin hänen yleistä suhtautumistaan kaavoitukseen ja sen merkittävyyteen

toisaalta jätteen poltto on lisääntymässä ja jätteenpolttolaitoksia suunnitellaan aivan yli tarpeen

pulliainen tuossa lopetti eli nämä öljyntuottajavaltiot etenkin saudi arabia nokkavaltiona vaativat erityiskompensaatiota siihen että niiltä tulevaisuudessa tulevat loppumaan markkinat

se ei siis ole mikään vain allekirjoittaneen käsitys vaan tähän on viitannut koko valiokunta

voi todeta että myös jätteenpolttoon tulee lisätä jätevero muuten mikäli se säilytetään verottomana se estää esimerkiksi uusien yhdyskuntajätteen kierrätysyritysten toiminnan laajenemista ja kehittymistä

mutta tuosta yleiskaavasta ja siitä että sen säätäminen antaisi ikään kuin sen pohjan tuulivoiman sijoittumiselle ettei tarvita erikseen sitten muuta kaavoitusta

se on usein monissa copeissa monissa kokouksissa ollut juuri se viimeinen ongelma siellä että saadaan saudi arabia mukaan kun se vaatii erityiskompensaatiota

kun huutokaupataan päästöoikeuksia tämä ilmaisjako ongelmahan on ollut pitkään ja olemme yleensä kiinnittäneet huomiota siihen että tätä ilmaisjakoa pitäisi vähentää ja keskittyä huutokauppaamiseen

sitten toinen kysymys on todellakin tämä mitkä muut säätiöt sitten ovat konkurssiuhan alaisia

tästä asiasta ei kyllä riitaa ole saatu syntymään

tällaista tämä on

onko se teidän mielestänne riittävä

kyllä meilläkin on oma turveasiamme jota meidän pitää puolustaa erityisenä suomalaisena energialähteenä tai sitten metsänielujen nostaminen ei nyt jokaisessa mutta aika monessa puheenvuorossa keskeisimmäksi asiaksi kööpenhaminassa

näin ollen jätteenpolton verollisuus on aivan linjassa yleisesti jäteveron kanssa

toinen kysymys johonka ehkä teillä on tietoa jo vastata

kuinka hyvin maakuntakaavat tällä hetkellä todella pystyvät osoittamaan tuulivoimalle sopivat paikat

ja todella a klinikka säätiö saattaa olla yksi orton invalidisäätiö toinen

tässä salissa puhemies on keskusteltu myös siitä että yhden hallitusryhmän tässä tapauksessa vihreän eduskuntaryhmän jäseniä on liittymässä hylkääjien joukkoon

lähtökohtahan on ollut myöskin tulojen käytön suhteen siinä että niitä vain noin puolelta osin käytettäisiin ilmastonmuutoksen hillintään mutta valiokunta esittää että pitäisi käyttää enemmän

eli jos horisontti on niin että katse on omassa navassa niin horisontti on todella liian lähellä ja liian ahdas eli tämä henkilökohtaisen itsekkyyden kaltainen kansallinen itsekkyys ei kyllä vie globaaleja päätöksiä eteenpäin

siis näitä ongelmia on tiedossa

mutta lopuksi haluaisin vielä kerran sanoa sen että puhe yksityisestä säätiöstä tässä tapauksessa kun puhumme reumasäätiön sairaalasta on harhaanjohtavaa

hän puhui todella hyvin ja käytti puheenvuorossaan nimenomaan niitä kysymyksiä jotka ovat syynä siihen että meillä on nyt tämä valtioneuvoston tiedonanto jonka pääministeri on antanut

vielä sellainen huomio näistä hankemekanismeista eli kioton mekanismeista yhteistoteutus ji ja puhtaan kehityksen mekanismi tekee

monissa muissa maissa tämä jätevero on huomattavasti korkeampi mikä on hyvä sinänsä huomioida

muistaakseni tästä asiasta valiokunnassa kai ikään kuin äänestettiin myös ed

uskon että vanhasenkataisen hallitus on niin vahva että se toki pystyy sietämään sen että on hallituspuolueiden kansanedustajia jotka näkevät tämän hallituksen esityksen niin huonona että sitä ei voi kansanedustajan periaatteella eli oikeutta ja totuutta noudattaen hyväksyä

puhuttiin täällä ilmastosopimuksen voitonjaostakin

mutta pääministeri omassa tiedonannossaan kun hän kertoi mitä mieltä hän on näistä vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä ei todellakaan käsitellyt ongelmia

saatuja päästövähennys voi